mielestäni jos mentäisiin siihen että nämä pikavippifirmat antaessaan lainaa joutuisivat vaatimaan asiakkaalta vakuuden niin kuin pankki vaatii asiakkaaltaan vakuuden tämä käytännössä loppuisi ja nämä ihmiset siirtyisivät vekseliasiakkaiksi pankkeihin

kun tällaisen elinkeinon harjoittaminen on meillä niin sanottu laillinen ammatti sitä ei varmaan voida perustuslaki huomioon ottaen kieltää mutta tällä lailla se voitaisiin saada aisoihin ja ehkä jopa loppumaan

kankaan ja uusipaavalniemen kanssa tämän vastalauseen jossa on lausumaehdotus jonka toisessa käsittelyssä tulen esittämään ja siinä siis edellytetään tätä käypää vakuuttaa ja toisaalta sitä että tämä pikaluottotoiminta pantaisiin luvanvaraiseksi ei vain rekisteröintiä vaan myös luvanvaraiseksi ja lupa ja valvontaviranomaiseksi määrättäisiin finanssivalvonta jossa on tämän alan asiantuntemus ainakin pitäisi olla

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeätä että kuntien valtionosuudet ensi vuonna nousevat niin kuin ministeri rehula totesi

silloin kuntien velat kasvoivat verot kiristyivät irtisanomisia oli ja palvelut heikkenivät tästä johtuen ja eriarvoisuuskin varmasti kasvoi

se merkitsee sitä että nyt ei ole otsikoita että veroprosenttia nostettaisiin tai lomauteltaisiin

toisaalta esimerkiksi nämä vanhusten palvelut mistä tässä puhuttiin lapsiperheiden sairaiden työttömien ja niin edelleen palvelut voidaan turvata kun kuntatalous on kunnossa

herra puhemies

pulliainen edellisen asiakohdan yhteydessäkin kanssani oli samaa mieltä työttömyystilanne talouden tilanne näyttää olevan erittäin huolestuttava

hallitus haluaa sen nyt romuttaa tällä ja se on kohtuutonta

tuolta tasa arvopuolelta näkyi vielä että naiset kärsivät tästä enemmän kuin miehet ainakin tässä omaishoitajan kysymyksen kohdalla joka tähän liittyy hyvin vahvasti niin kuin mietinnössä ja vastalauseessa todetaan

täällä edustajat erityisesti hallituspuolueiden eräät edustajat tekevät jatkuvasti omaishoidosta kirjallisia kysymyksiä ja aloitteita ja tässä jos äänestävät tämän puolesta toimivat juuri vastoin kentän puheitaan

kyllä vaalitilaisuuksissa oli omaishoitajilla ystäviä

tietyssä tilanteessa omainen läheinen saattaa olla sellaisessa tilanteessa että tarvitaan vuorotteluvapaata tai jatkuvaa omaisen läheisen hoitoa ja se on yhteiskunnalle erittäin edullinen malli

työelämässä mukanaolo mutta siitä huolimatta mahdollisuus hoitaa läheistä on hyvin inhimillistä ja säästää huomattavasti yhteiskunnan ja kaikkien varoja

korkeaoja kävi ansiokkaasti läpi vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaa maatalouden ja maaseudun osalta

toteamus on että kyllä siellä on tavattoman paljon jäänyt päättämättä hoitamatta näitä asioita

työskentely liikennejaostossa oli koko syksyn hyvin haastavan innostavaa ja jopa välillä hauskaa jos uskallan niin sanoa

suuri kiitos siitä jaoston puheenjohtajalle asiantuntevalle edustaja jokiselle

mutta myös erittäin suuri kiitos ministeri bernerille joka toi meille hyvän budjettiesityksen näihin olosuhteisiin nähden lämpimät kiitokset siitä

esimerkiksi nämä veroratkaisut jotka olisivat kansallisilla päätöksillä pitkälti toteutettavissa ovat kuitenkin kaatuneet tai jääneet toteuttamatta valtiovarainministeriön vastustuksesta johtuen ilmeisesti

nämä ovat vilpittömät kehut mutta tietysti perään heitän sitten heti kaksi toivetta eli kaksoisraiteen tamperejyväskylä välille joka palvelee myös sitten äänekosken suuren uuden tehtaan kuljetuksia vuosaaren satamaan josta on sopimus olemassa ja toisen hankkeen jyväskylästä pohjoiseen eli kirritikkakoski moottoritien rakentamisen jonka toivon samoilla äänekosken terveisillä tulevan ohjelmaan heti kun se on mahdollista

herra puhemies

totean että kristillisdemokraattien vastalause jonka ed

arvoisa rouva puhemies

tämän johdosta kannatan tätä ed

on aina ikävää kun hallitus ehkä vähän taktisesti ehkä muutoin kytkee erilaisia asioita samaan pakettiin ja sitten saa aikaan sen tilanteen että edustajat joutuvat tekemään hankalia ratkaisuja vähän sellaisia joko olet lakannut lyömästä vaimoasi kysymyksen vastauksia

toisen mapin selässä luki asiat jotka aika hoitaa ja toisen mapin selässä asiat jotka aika on hoitanut

tässä nyt ensimmäisen käsittelyn lieneekö se huomenna vai tiistaina äänestyksessä ratkaistaan suhtautuminen tähän osa aikaeläkekysymykseen

nyt on seitsemän vuotta eletty tällaista aikaa että velkataakka on sillä aikaa kaksinkertaistunut valtiolla kunnilla sitä on tullut myös merkittävästi lisää ja kotitaloudet ovat velkaantuneet ja tällä tiellä ei kerta kaikkiaan voida enää jatkaa

se on selkeä huononnus eli koskee todella myös hyvätuloisia mutta myös ja ennen kaikkea heikompituloisia ja ennen kaikkea niitä jotka ovat terveyden tai läheisen takia vaikeassa asemassa jotka voisivat osa aikaeläkejärjestelmää hyväksi käyttäen ratkaista asioita ja tilanteita myös yhteiskunnan edun mukaisesti

teidän vaihtoehtobudjetissanne on niin kuin aikaisemmin olen todennut reaalimenot mutta siellä on virtuaalituloja varsin paljon

elinaikakertoimen korjaaminen on todella kiitoksen ansaitseva asia

siitä täytyy antaa avoin tunnustus ja todeta että se ilomielin hyväksytään meidän eduskuntaryhmässämme

totean että valtioneuvosto hallitus on esityksellään painottanut sitä että tällä on myönteinen vaikutus suomalaisen sijoitusrahastotoiminnan ja rahoitusmarkkinoiden kehittymiselle ja kansainvälistymiselle eli hallituksella on mielessä nämä rahamarkkinat ja sijoitustoiminta ja sen kehittyminen ja ennen kaikkea kansainvälistyminen

myös toinen tavoite verot maksukyvyn mukaan on toteutunut siltä osin että pienituloisten verotus on keventynyt tai keventyy ensi vuoden alusta ja hyvätuloisten verotus kiristyy

elämme kuitenkin aikamoisessa talouspoliittisessa kriisissä laajastikin ja siksi on tarkoin harkittava miten tämän tyyppisissä asioissa nyt edetään

tähän esitykseen liittyvät monenkin asiantuntijan lausunnot jotka ovat varsin kriittisiä

oikeastaan molemmat tapahtuvat siltä pohjalta minkä viime vaalikauden viimeinen valtiovarainministeri rinne jätti

totean että erityisesti valtion ja rehellisten veronmaksajien etua ajattelevat viranomaiset ja tahot ovat varoittaneet tästä hallituksen esityksestä koska tämä mahdollistaa tietyn määrän verosäännösten kiertämistä

nyt on uusi linja ja se tarkoittaa että pienituloisia verotetaan kevyemmin kuin tänä vuonna ja hyvätuloisia kireämmin kuin tänä vuonna

rahan pesusta varoittaa keskusrikospoliisi ja harmaan talouden torjunnan näkökulmasta avoimuuden puuttumisen näkökulmasta tämä on esitys joka vie kehitystä muutamien asiantuntijoiden mukaan väärään suuntaan

se olisi kuitenkin asia joka pitäisi saada nopeasti ja olisi pitänyt saada kunta ja palvelurakenneuudistuksen osana vietyä paljon nopeammin eteenpäin

näin suunta on muuttunut tämän hallituksen toimesta veropolitiikassa siitä mille tasolle se jäi sosialidemokraattisen valtiovarainministerin aikana

samaten myös muun muassa eussa kehitys on toiseen suuntaan menossa kuin mitä tämä esitys merkitsee

arvoisa puhemies

tästä puuttuu myös seurausjärjestelmä joka on vielä valmistelun alla

kun käytin ensimmäisessä käsittelyssä perusteellisen puheenvuoron tästä niin nyt tällä pohjalla mitä totesin ehdotan että tämä hallituksen esitys hylätään

hallinto ei tietysti ole se pääasiallinen kustannusten lisäyksen syy

siellä on monia muita asioita jotka ovat huonossa mallissa

poliisillehan tuli tähän jo aikaisemmin lisärahoitusta syksyn aikana

näin ollen tämä lisäys minkä teimme siellä jaostossa merkitsee sitä että jutut menevät nopeasti myös tuomioistuimen ja ulosoton läpi jolloin valtio saa rahat nopeasti

tämä oli tavattoman tärkeä muutos että näin saimme hoidettua asian sille tasolle mikä on tavoite

sitten viime vaaleissa tietysti oli vaaliteemana joillakin tehyn palkkakysymykset ja kun ne olivat eduskuntavaalien teemana niin sitten työmarkkinoilla siihen tartuttiin

sen seurauksena sitten tehy sai hoitajille sinänsä heidän ansaitsemansa palkankorotukset mutta laskua eivät maksaneetkaan ne jotka lupasivat nuo palkankorotukset vaaleissa teemanaan vaan lasku on langennut kunnille

nytkin sitten ensi vuonna kun muilla aloilla katsotaan lähellä nollaa olevia sopimuksia niin terveydenhuoltopuolella palkkojen nousu on sovittu huomattavasti korkeammaksi

koskaan ei ole tällaista tasokorotusta tehty jolla korjausvelkaa olisi kurottu umpeen

siis todella pidän hyvänä että hoitajien arvokasta työtä raskasta vuorotyötä palkitaan myös taloudellisesti mutta vaalilupauksena tämä johti nyt siihen että lupauksien antaja ei kantanut taloudellista vastuuta vaan se jäi liian raskaasti kunnille

viime vaalikaudella hallitus laiminlöi tämän ja jätti korjausvelan hoitamatta

mutta itse tässä terveydenhuollon hallinnon uudistamisessa on ollut malleja en tiedä onko sellaista nimeltään kuin hyssälän malli mutta ainakin risikon malli on ja sitten näyttää olevan että kun tämä risikon malli tuli julki niin silloin toisen hallituspuolueen eli keskustan suunnalta tuli ankara ampuminen sitä vastaan mallilla mikään ei muuttua saa

me voimme todeta että energian hinta on laskenut viime aikoina korot ovat lähes nollassa raaka aineisiin me emme kovin paljon pysty vaikuttamaan

silloin jää yhdeksi keinoksi työnteon kannattavuuden parantaminen eli työelämän joustot paikallinen sopiminen

ei palkkojen alennus ole meidän tavoitteemme vaan työttömien saaminen tuottaviin työpaikkoihin se on se johtava ajatus

toivon ja odotan ja edellytän että hallitus ripeästi etenee tässä ter veydenhuollon hallinnon uudistamisessa

vetoan hyvin voimakkaasti erityisesti sosialidemokraatteihin joilla on vahva asema aktssa ja muissa liitoissa ja ammattiyhdistysliikkeessä että teette kaikkenne että työttömät saavat töitä

sitten syntyi kaksinainen monimutkainen vaikea rakennelma joka on tilapäinen ilmeisesti jonkin aikaa ja nyt kustannukset tuskin siinä alenevat minkään osalta

tässä ei todella kun rehellisiä ollaan ole kysymys leikkauksesta vaan tässä on laskentaperusteiden jäädytys

sitä edellinen hallitus teki monissa asioissa muun muassa kuntien valtionosuuksissa joilla leikattiin jos teidän sosialidemokraattien sanavarastoa käyttää kuntien palveluita ajettiin kuntataloutta ahdinkoon josta kaikkein heikko osaisimmat kärsivät kaikkein eniten

tämä on kysymys johon pitää vahvasti paneutua

sinne kohdistettuihin sellaisiin toimenpiteisiin jotka nostavat heidät ihmisarvoiseen perustuslainkin edellyttämään elämäntasoon siltä osin kuin taloudellisesti voidaan elintaso turvata pitää nopeasti panostaa

tässä hallitus tarvitsisi uudet eväät ja pahaa pelkään että etujärjestöjen valtaama sata komitea ei saa aikaan sellaisia uudistuksia joita tarvitaan

tämä on totta kai ikävää että näin tapahtuu mutta kyllä tätä nyt on julkisuudessa aivan hirveästi liioiteltu

toivon että hallitus sitten ryhtyy niihin uudistuksiin jotka todellakin puuttuvat kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ja erityisesti esimerkiksi yksinhuoltajien ja lapsiperheiden asemaan

herra puhemies

lopuksi totean että omaishoidon tilanne on mennyt huonompaan suuntaan viime aikoina ja siihen pitäisi myös voimakkaasti puuttua

meillä on tuhansia omaishoitajia jotka ovat uupumuksen rajoilla ja ansaitsevat siitä työstään joka tuottaa yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä kunnon korvauksen

no toimeentulotuen kautta tietysti sen sitten saa jos tilanne on niin vakava mutta ei tätä pidä nyt rehellisyyden nimissä maalata niin synkäksi

laki joka muutama vuosi sitten laadittiin omaishoidosta on siinä mielessä kelvoton että se ei takaa kenellekään lakisääteistä tukea ja järjestelmä pitäisi panna tältä osin kuntoon

ministeri mäntylälle on annettava erinomaiset kiitokset siitä että hän torjui ryhmämme tuella tämän pahimman leikkauksen joka oli pohjissa

edustaja aallolle totean ja muillekin että kävin läpi tämän asumistukien yhdistämiskysymyksen ja sen että kun hallitus luopui tästä eläkkeensaajien asumistuen leikkausta merkinneestä esityksestä mistä se lähti

edustaja mäkipään kanssa teimme tämän kirjallisen vetoomuksen

elokuuta lähetimme ministeri mäntylälle soinille lindströmille ja niinistölle ja vetosimme että tämä muutos tehdään

teksti on tässä

siitä osaltaan siitä ja ministeri mäntylän hyvin ansiokkaasta työstä seurasi se että hän ajoi asiaa ja näin tästä kohtuuttomasta uudistuksesta luovuttiin ja eläkeläiset voittivat

totta kai te teitte kaikista monista leikkauksista välikysymyksiä mutta ne raukesivat tyhjiin

tässä meidän taistelumme perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja erityisesti ministeri mäntylän työ tuotti tuloksen joka on eläkeläisille erittäin positiivinen

mutta tämän isommasta tässä ei ole kysymys ja leikkauksesta tässä ei ole kysymys

tämän vuoden taso säilyy jokaisella eläkeläisellä joka asumistukea saa ja perusteet pysyvät ennallaan

uutiset kertovat vain sen vaikeutumisesta niin yhdysvalloissa kuin euroopassa ja sitten se heijastuu myös meille suomeen

on todella myönteistä se että meidän taloutemme on monilta osin kestävämmällä pohjalla kuin muiden

mutta ei se ehkä hirveän paljon lohduta jos voidaan todeta että olemme siellä uppoavan laivan ylimmällä kannella eli viimeisinä uppoamme jos uppoamme kuitenkin

toivottavasti näin ei käy

mutta nyt todella tarvitaan viisaita ratkaisuja

en halua politisoida tätä tilannetta kun eduskuntaan ei nyt politiikkaa tarvitse tuoda se on täällä mutta hieman ihmettelen sitä että täällä on käyty jossain määrin miljardihuutokauppaa siitä kuka eniten elvytykseen lupaa

olen siinä mielessä hallituksen linjoilla aika pitkälle että nyt on selvitettävä äärimmäisen tarkasti se mihin tarvitaan varoja mihin ne kannattaa kohdentaa

tässä mielessä totean että tämä aikataulutus on sittenkin oikea olkoonkin että se voi olla tiukkaan budjettilakia lukien vähän sen lain kanssa ristissä koska kyllä me nyt tänä päivänä tiedämme että ensi vuonna tarvitaan enemmän varoja kuin mitä budjettiesitys sisältää mutta kuinka paljon ja voiko eduskunta hyväksyä sellaisia könttäsummia joita ei ole perusteltu edes kohtuullisesti sitäkin voimme kysyä

sitten tuo oli meillä ilman muuta tiedossa että tulee sen aukon täyttöoperaatio tavalla tai toisella

kun koko ensi vuosi on elämättä ne kyllä riittävät alkuvuodesta varsin pitkälle tai ainakin jonkin aikaa kaikilta osin

tämä toki ei ollut esillä ainakaan minun tietojeni mukaan eikä valtiovarainvaliokunnassa meille siitä kerrottu rehellisesti

eduskunta on koolla helmikuun alusta lähtien ja on tarvittaessa jopa tammikuussa mahdollista kutsua koolle jos tilanne sitä vaatii

eduskunta voi tehdä milloin tahansa näitä tarvittavia päätöksiä

mielestäni vieläkin ihan vakavasti ottaen totean että eräiltä osin veronkevennysten kohdennus ehkä tasokin oli huonosti harkittu tätä elvytystarvetta ja tilannetta ajatellen mutta se on mennyt

he olivat pitkän elämäntyön matalapalkka aloilla esimerkiksi myyjinä ja vastaavissa töissä olleina tehneet työtä yhteiskunnan hyväksi maksaneet kela maksunsa ja eläkemaksunsa

nyt on tilanne suomessakin se että meillä on lukuisa määrä erikokoisia yrityksiä jotka ovat likviditeettiongelmissa ovat sinänsä terveitä hyvin hoidettuja johdettuja yrityksiä mutta likviditeettikriisi on päällä ja uhkaa kaataa näitä yrityksiä

tähän kuitenkin hallitus on varautunut kohtuullisesti

näin te teitte ja nyt meillä on todella vakava taloudellinen tilanne ja nytkin tapahtuu jotakin tällaista että kosketaan perusetuuksiin

tosin rahoituspuolen asiantuntijat valiokunnassa totesivat että ei riittävästi ja saattaa hyvin nopeasti jo tulla eteen se että nekään sinänsä aika isot rahat jotka on nyt varattu eivät riitä

yritykset odottavat että on mahdollisimman varhain tiedossa mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen se rahoitus mitä tarvitaan jotta voidaan suunnitella turvallisin mielin yritysten toimintaa eteenpäin niin turvallisin mielin kuin tässä tilanteessa voidaan ajatella

eli tämän likviditeettikriisin ratkaiseminen käytettävissä olevin keinoin on tavattoman tärkeää

on ensiarvoisen tärkeää että olemassa ole vien terveiden yritysten toiminta turvataan ja ne työpaikat mitä niissä on turvataan

sen lisäksi tietysti tarvitaan esimerkiksi äkillisen rakennemuutoksen alueilla panostuksia uusien työpaikkojen luomiseen mutta sanoisin että ehkä tässä tilanteessa on vielä ensisijaisempaa se että olemassa olevat yritykset turvataan